tässä mielessä pitäisi myöskin sitä polkua edetä että näitä muutoksenhakuaikoja ja myöskin tätä kynnystä voitaisiin nostaa siinä mielessä että nämä ikään kuin kiusantekovalitukset eivät enää olisi niin yleisiä kuin mitä ne tällä hetkellä valitettavasti ovat

arvoisa puhemies

ja edustaja arhinmäki otin esimerkin suomen pankin ennusteesta sen takia että myös vasemmistoliitto alkaisi uskoa suomen pankin ennustetta jonka mukaan me olemme niin vaikeassa tilanteessa etteivät se jatkuva velkaantumiskierre ja siihen yllyttäminen ole ratkaisu vaan uudistukset rakenteelliset uudistukset ja sitten nämä kilpailukykyä parantavat toimenpiteet

keskustan varjobudjetissa on hyvin selkeästi sanottu että me ottaisimme miljoona euroa päivässä vähemmän velkaa kuin hallitus panisimme miljoona euroa päivässä enemmän kuntapalveluihin ja miljoona euroa päivässä enemmän yritystoiminnan kehittämiseen infraan ja niin edelleen

on historiallista että tämä hallitus pistää seuraavan kolmen vuoden aikana noin miljardi euroa korjausvelan pienentämiseen noin miljardi euroa yhteensä jolla kurotaan umpeen sitä velkaa mikä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana

arvoisa puhemies

yleensä on tapana että kun kansanedustajat käyttävät puheenvuoroja lakiesityksistä tai mietinnöistä niin ainakin pyritään pitäytymään tosiasioissa

kysyn teiltä

paljonko olet tie puolueen kautta oli puolueenne on saanut suoraan tai välillisesti avustusta tältä säätiöltä ja ennen kaikkea onko sen säätiön säädekirjassa tarkoituspykälässä että sen tarkoituksena on tukea sosialidemokraattista puoluetta

ja toivon erityisesti että ne periaatteet mitä olette täällä korostanut nuorisoikäluokkaosuus elinkeinoelämän tarpeet ja kysyntä vetovoima korostuvat mutta näin ei tässä virkamiesesityksessä valitettavasti ainakaan täysin ole

puhemies

keskusta on tyytyväinen että hallitus korjaa aikaisempia virheitä turve ja puuhakepäätöksissä

puheenjohtaja arhinmäki voisin myös kuitata oletteko te osanne tästä saaneet

puhemies

keski pohjanmaan ammattikorkeakoulun ylivieskan yksikön lakkauttaminen oulun ammattikorkeakoulun oulaisten yksikön lakkauttaminen ja oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara alan lakkauttaminen sotivat niitä periaatteita vasten mitä ministerinä äsken totesitte ja sen takia on välttämätöntä että tätä esitystä korjataan

te ette tunnista sitä että ei ylhäältä päin kuntarajoja muuttamalla tule yhtään lisäeuroa näihin peruspalveluihin

tunnetusti vesivoima on kaikista parasta säätövoimaa ympäristön kannalta ja myöskin taloudellisesti

tämä on minusta se tärkein iso peruskysymys josta perussuomalaiset kyllä hyvin vähän kertovat tai itse asiassa kertovat sen juuri päinvastoin

mielestäni hallituksen pitäisi käynnistää nopeasti valmistelut kollajan ja vuotoksen altaan toteuttamiseksi kolmikantaperiaatteella energiayhtiö valtio ja alueen kunnat sillä periaatteella että jatkossa uudesta vesivoimasta jäisi alueelle paikalliselle väestölle ja kunnille enemmän taloudellista hyötyä joka lisäisi sitten merkittävässä määrin myöskin vesivoiman hyväksyttävyyttä

arvoisa puhemies

minäkin kiitän ministeri pekkarista että tämä selonteko tuotiin eduskuntaan

siinä on erittäin hyviä lähtökohtia uuden hallituksen ohjelmaan

on hieno asia että nyt myös kaikki muutkin puolueet ovat tulleet keskustan tueksi siinä että me nostamme luonnonvarojen hyödyntämisen kansalliseksi menestystekijäksi tulevaisuudessa

tulevan menestyksen ja kasvun kannalta biotalous mineraalitalous vesitalous tulevat olemaan hyvin vahvoja tekijöitä kun ne konkretisoidaan ja tehdään toimenpideohjelmiksi

kun meidän on vaikeaa ihan tuulesta temmata näitä menestystekijöitä ja meillä on nämä luontaiset voimavarat niin niitä pitää käyttää totta kai kestävällä ja järkevällä tavalla

arvoisa puhemies

matikainen kallström kaipasi luonnonvarapolitiikan koordinaatiota

tämä uudistushan perustuu siihen että maakunnat määrittelevät strategiset tavoitteet ja vastaavat ohjelmatyöstä

kyllä siinä pitää silloin luottaa siihen että siellä osataan tehdä oikeita päätöksiä

mutta nyt tämä sisällä oleva esitys merkitsisi sitä että pohjois pohjanmaan maakunta olisi yksi suurimpia menettäjiä vaikka faktat ovat näin

tämä hallitus kehittää maakuntia tasapainoisesti panostaa korjausvelan pienentämiseen mikä näkyy tuolla maakuntien suomessa parantaa jokaisen suomen maakunnan mahdollisuuksia kehittää elinkeinoelämää hyödyntää biotalouden voimavaroja ja niitä raaka aineita joilla suomi saadaan nousuun

mieltä vietäisiin keski pohjanmaan ammattikorkeakoulun ylivieskan yksikkö oulun seudun ammattikorkeakoulun oulaisten terveydenhuoltoammattikorkeakouluyksikköön tulisi merkittävä heikennys ja oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvarayksikkö vietäisiin kokonaisuudessaan

jaskari puuttui mielestäni myös hyvään näkökohtaan että seuraavassa vaiheessa pitää pystyä siirtämään tehtäviä entistä enemmän keskushallinnosta aluehallintoon

muuten meillä syntyy käsitys että puheet ja teot eivät ole yhtä ja se olisi tietysti ministeriön uskottavuuden kannalta onnetonta

pääministerille sanoisin tästä meidän yhteisöveron linjauksesta ihan sanatarkasti että suuryritykset saavat hallitukselta anteliaan miljardiveroalen

että lindman

tyttö hyvällä tavalla

sehän pitää paikkansa mutta meidän kritiikkimme kohdistuu näihin henkilöyrityksiin joissa verotus kiristyy ja ne kuitenkin ovat tärkeitä uusien työpaikkojen luonnin kannalta eli tarvitaan toimenpiteitä nimenomaan pienyritysten ja yksinyrittäjien aseman parantamiseen

täällä edustaja lapintie oli lukenut tätä hallituksen kuntapäätöstä valitettavasti vain puoliväliin

siellä lopussa todettiin että jos kunnat eivät selvityksen perusteella päädy liitokseen niin hallitus saa oikeuden pakkoliitoksiin tällä tavalla ystävällinen konsultaatio

täällä on näin paljon näitä puheenvuorokommentteja että ei kaikkiin ehdi vastaamaan yhdellä kertaa mutta vielä kerran nyt käsitellään hallituksen budjettiesitystä ja on tärkeää että oppositio voi esittää myös kritiikkiä ja nyt tässä vaiheessa on selvää että kun hallituksen esitykset ovat osittain levällään kuten rakennepaketin osalta niin lopullinen kannan määritys tulee kun ne ovat nähtävillä

vesivoimahan on säätövoimaa eli sen merkitys on paljon suurempi kuin nämä äsken esitetyt prosenttiosuudet

on ollut ilo havaita täällä monissa puheenvuoroissa myönteistä palautetta keskustan johdolla toteutetulle aluehallintouudistukselle jossa oli kaksi päätavoitetta

esimerkiksi tämä työurakysymys on vielä auki sitten on tämä kunta asia täysin auki kotihoidon tuen leikkauksista edustaja sasi kertoi että säästöjä tulee vastoin mitä oli päätetty

mutta kun meillä on iijoessa jo pitkälle rakennettu vesistö niin nyt ne selvitykset mitä on tehty muun muassa ympäristövaikutusten arviointien osalta kertovat siitä että tämä kollaja uudessa muodossaan voidaan toteuttaa lähes kaikki ympäristöarvot toteuttaen ja se tuo myöskin alueelle lisää elinvoimaa ja kun solmitaan sellainen sopimus voimayhtiön ja kunnan kanssa niin kuntakin saa merkittävästi tuloja joita se tarvitsee peruspalveluitten tuottamiseen

hallinnon tehostaminen ja maakuntien puhevallan vahvistaminen

maakunnat maakuntien liitot suhteessa keskuskaupunkeihin siinä selkeästi valtaa on siirretty maakuntien liitoilta keskuskaupunkeihin kuten esimerkiksi edustaja kääriäinen totesi

nyt on oikeasti käynyt niin että ministeriöitten asema on vahvistunut ja maakuntien asema heikentynyt tässä kamppailussa resurssijaon osalta ja myöskin päätösvallan osalta

pitäisi ajatella niin että kunnioitetaan alueen ihmisten päätöksiä ja kansalaismielipidettä

ei ole oikein että täällä kehä kolmosen sisällä asetetaan rajoitteita pohjoisen elinkeinojen ja elinvoiman vahvistamiseen mistä tässä juuri edustaja salolainen on täysin kyse

tässä rakennerahastovarojen jaossahan olivat maakunnat ota tai jätä tilanteessa itä ja pohjois suomessa

olisi syntynyt vielä huonompi ratkaisu jos elinkeinoministeri olisi tämän ratkaisun yksin tehnyt ja sen takia neuvotteluasetelma ei ollut oikein reilu mutta ratkaisu mikä ratkaisu

pitäisi hyväksyä se että jos siellä alueen ihmisten enemmistö kunnallisen demokratian enemmistö tukee hanketta niin valtiovalta ei estäisi sitä vaan kannustaisi

sen kanssa joudutaan nyt elämään

meillä on käsittelyssä nyt kaivoslakikokonaisuus joka on iso ja monimutkainen kokonaisuus ja pitää antaa ministeri pekkariselle ja hänen ministeriölleen ensinnäkin myönteistä palautetta että tämä saatiin toteutettua ja sitten talousvaliokunnalle joka on hyvin perusteellisesti käsitellyt sen

arvoisa puhemies

se on vastuullista politiikkaa jolla halutaan turvata vientiyritysten toimintaedellytykset

näin entisenä talousvaliokunnan varapuheenjohtajana voin sanoa sen että tämä ministeri pekkarisen tapa on esimerkillinen tapa elikkä antaa valiokunnalle liikkumavaraa ja hyväksyä tarvittaessa myöskin tarkennuksia tai muutoksia silloin kun ne ovat perusteluita

ministeri pekkarinen on myös ollut aktiivinen tässä kaivosrahasto osakeyhtiön perustamisessa ja se on juuri tärkeä kysymys jolla on varmasti laajasti suomen kansan tuki

arvoisa herra puhemies

valiokunta halusi myös kirjata tänne lausuman jossa edellytetään vuoden lopussa valiokunnalle selvitystä yritysrahoituksen saatavuudesta ja ehdoista sekä niitten vertailua tärkeimpiin kilpailijamaihin ja jos niissä havaitaan eroja jotka suomalaisten yritysten kannalta ovat ongelmallisia niin on tietysti selvää että hallituksen pitää täsmentää ja tarkentaa näitä vienti takuiden edellytyksiä ja ehtoja

valiokunta tai ainakin valiokunnan puheenjohtaja pääsi näkemään tämän asetusluonnoksen ja se vaikutti valiokunnan mietintöön eräiltä osin

nyt pitäisi ministeriön tai ministeriöiden yhdessä selvittää eri vaihtoehtoja joilla näitä palveluita voitaisiin turvata

halusimme selkeyttää asioita muun muassa tämän ampumaharrastuksen osoittamisen osalta ja tämän loukku ja luolapyynnin metsästysharrastuksen osalta

edustaja lehden esimerkki on yksi tapa ennakkoluulottomasti katsoa mitenkä voitaisiin postinjako ja postipalvelut turvata

halusimme selkeästi yksinkertaistaa ja selkeyttää ja se oli tarpeen ja eräitä muitakin havaintoja kirjattiin tähän mietintöön

kysyisin ministeriltä

onko tässä postipalvelulaissa jotain korjaamisen varaa

mutta tämä esitys on todella johdonmukainen linja sille hallituksen linjaukselle jossa ensisijainen tavoite on elvytystoimenpiteet ja yritysrahoituksen turvaaminen tässä tapauksessa viennin turvaaminen

muistan että kun ministeri lindenin aikana tätä laadittiin ja tehtiin niin siinä jäi itellan näkökulmasta auki tämä korvauskysymys

raideliikenteen puolellahan on tämän niin sanotun vähäliikenteisen raideliikenteen osalta tietty korvausjärjestelmä mutta täällä postipalveluitten osalta ei ole sellaista millä voitaisiin vähän subventoida sitä toimintaa yhtenä vaihtoehtona jolla nämä palvelut turvattaisiin

arvoisa puhemies

olisi tietenkin hyvä että edustajat tekisivät vähän kotiläksyjäkin

pitäisi tämä ongelma tiedostaa ja löytyä nopeasti ratkaisuja

olisi kohtuullista että tähän näitten viljelijöitten menetysten korvaamiseen osallistuisi koko yhteiskunta ja sen takia on aivan välttämätöntä että hallitus vie päätökseen ne omassa ohjelmassaan olevat ratkaisut joilla maatalouden ahdinkoa helpotetaan

meillä on talousvaliokunnan pöydällä useita lakiesityksiä tällä hetkellä menossa osa on vielä käsittelemättä joissa on pankkien pääomahuollon turvaamista ja sitten erityisluottolaitos finnveran toimintaedellytysten varmistamista

nyt tulemme tässä pankkien pääomittamisasiassa kyllä tarkastelemaan tätä koko toiminnan nykytilannetta jossa arvioidaan mikä on tämän rahoitusjärjestelmän toimivuus

on todella harmillista ja jopa surullista että te vasemmisto oppositio vihreät olette valinneet taktiikaksenne pelotella kansalaisia pelotella kaikilla niillä uudistuksilla ja esityksillä mitä hallitus tuo pöytään

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

minä uskon että nyt keskustelussa mukana olleilla henkilöillä meillä kaikilla on realistinen suhtautuminen turpeeseen ja myönteinen suhtautuminen turpeeseen

mutta perusongelma on siinä että täällä kehä kolmosen sisällä olevilla poliitikoilla nyt en tarkoita arvoisaa puhemiestä on toisenlainen käsitys

olisi paljon uskottavampaa jos te ihan oikeasti lähtisitte rakentavaan keskusteluun suomen tulevaisuudesta ja niistä toimista joilla suomi saadaan nousuun

hallitus on tekemässä rohkeita uudistuksia on tekemässä ratkaisuja joilla pitkällä tähtäimellä saadaan kilpailukykyä parannettua ja tämän maan talous kuntoon parempaan kuntoon kuin mitä sdpn jäljiltä viime kaudella jäi

tässä on se ongelma johon pitäisi saada konsensus aikaan

minä pelkään vain sitä että nyt kun ympäristöministeriössä valmistellaan uutta ympäristölainsäädäntöä eräitten luonnosten mukaan siellä oltaisiin ottamassa yhdeksi kriteeriksi tällainen maisema arvokriteeri joka suomennettuna tarkoittaisi sitä että yksi virkamies lupavirkamies voisi katsoa sitä suoaluetta ja todeta että tämähän näyttää minun silmin oikein hyvältä ja kauniilta alueelta eihän tänne voi lupaa antaa

vihreitten osalta pitää sanoa että teidän tällainen tulevaisuuspuolueleimanne on kyllä tämän ensimmäisen vuoden aikana mennyt täysin ei ole mitään tulevaisuuteen tähtäävää

sanon ystäville sdpssä kun te kritisoitte keskustan päätöksiä edellisessä hallituksessa ja edellistä pääministeriä että teillä olisi ollut kolme ja puoli vuotta aikaa tässä hyvässä hallituksessa korjata niitä virheitä

te haluatte ottaa velkaa tuleville sukupolville

nimittäin turveteollisuus ja teollisuus laajemminkin pelkäävät juuri tätä äsken mainittua kohtaa

tehkää päätöksiä sillä tämä velkaantumisvauhti ei voi jatkua

maltillinen menojen sopeuttaminen kannustava veropolitiikka jossa ei kokonaisveroaste nouse ja rakenteelliset uudistukset joilla voidaan suomea uudistaa sekä kärkihankkeet

opposition heikkous on siinä että teiltä puuttuu tämä iso kokonaisuus joka voisi lisätä luottamusta suomalaisten keskuudessa ja suomen talouden asiantuntijoitten keskuudessa

esimerkiksi suomen pankki tukee voimakkaalla tavalla hallituksen linjausta

ymmärrän että kokoomuksen kannalta on hyvin kiusallista että entiset metsänomistajaäänestäjät soittelevat tämän verojaoston puheenjohtajan linjauksen jälkeen

on erittäin hyvä asia että maa ja metsätalousvaliokunta on yksimielisesti päätynyt näihin linjauksiin ja nähnyt tämän ruokakysymyksen sellaisena asiana joka pitää nähdä kansallisena yhteisenä asiana

meillä on hyvä järjestelmä tämä kemera järjestelmä ja nyt kun sitä uudistetaan niin pidän erittäin tärkeänä että jatkossakin huomioitaisiin nämä maantieteelliset seikat jotka vaikuttavat metsätalouden kannattavuuteen

nykyisin on ollut käytössä erilainen porrastus kemera tukien osalta

tuolta ministeriön suunnalta on vähän huolestuttaviakin viestejä tullut esille että siellä ainakin pohditaan sitä että näitä porrastuksia maantieteellisiä porrastuksia oltaisiin poistamassa tai harkitsemassa ainakin että poistetaan